tällä on väärä nimi tällä valtion tuottavuusohjelmalla sen pitäisi olla päättömyysohjelma jos ajatellaan millä tavalla tässä toimitaan henkilöstön suhteen elikkä täällähän esitetään jopa kolmanneksella työ ja elinkeinotoimistojen vähentävän henkilöstöään ja samalla tehtäviä siirretään huomattavasti elikkä työvoimatoimikunnilta on tulossa nyt uusia tehtäviä näille toimistoille

miten on henkilöstön jaksaminen onko edes selvillä täysin se miten nämä tehtävät määritetään ja jaetaan loppujen lopuksi

hyvinkin tärkeää on että viranomaiset pystyvät edistämään omalla toiminnallaan viittomakieltä käyttävien mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omalla kielellään

toisaalta lain merkitys on myös siinä että sen avulla voidaan lisätä niin viranomaisten kuin kaikkien muidenkin kansalaisten tietoutta viittomakielestä sekä viittomakieltä käyttävistä kieli ja kulttuuriryhmänä

ikävänä esimerkkinä vammaisuuden perusteella tapahtuvasta syrjinnästä on vähän aikaa sitten esille tullut helsingin sanomien uutisoima kuuron oskari salomaan tapaus

on hyvä että laissa käsitellään koko se elämän kirjo jota viittomakielinen kohtaa

viittomakielilain nyt tullessa olemme suuren myllerryksen edessä tietenkin myös siinä että meillä on riittävästi viittomakielen taitoisia ohjaajia ja opettajia

arvoisa puhemies

tämä laki on käytännössä hyvin laaja läpi yhteiskunnan leikkaava ja vaatii paljon käyttöönottoa ajatellen mutta edistystä on se että se on jo tässä meillä yhdessä kasassa

mahdollisuus saada viittomakieli äidinkieleksi ensikieleksi tai toiseksi kieleksi ja mahdollisuus käyttää viittomakieltä tulee turvata jokaiselle jolla on tarve viittomakielen käyttöön kielenkehityksen varhaisvaiheessa tai myöhemmässä iässä kuurouden kuulovamman kuurosokeuden tai muun syyn perusteella

tämä olisi huomioitava erityislainsäädännössä

miten kunnissa nyt voidaan ottaa rauhallisesti kun alijäämät siellä edelleenkin ovat näkyvissä ja talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti pitäisi edetä tietyssä aikataulussa

eli miten tässä tilanteessa voisi kunnissa välttää sitä hosumista ja edetä rauhallisesti kun samalla valtio tekee myös omalla tahollaan työtä elikkä vie tarpeellisia palveluja yhä kauemmaksi pienemmistä kunnista

puhuitte yksilön vastuusta

arvoisa puhemies

hallitusohjelmaan kirjattu kuntalain uudistus on tarpeellinen toimi kuntien ahdingon liennyttämiseksi

vaikka suomalaisella kunnallisella itsehallinnolla on tunnetusti pitkä historian kaari se ei tarkoita että kuntarakenne pitäisi itsetarkoituksellisesti säilyttää ennallaan

valta ja vastuu päinvastoin palautetaan kunnille

hallitusohjelmaan kirjattu tavoite kuntalain uudistuksesta on kokonaisvaltainen uudistus jolla pyritään luomaan kullekin alueelle tarkoituksenmukainen ja elinvoimainen kuntarakenne

ja toisin kuin paras hankkeessa tähän uudistukseen ei ole luvassa toimimattomia kaavamaisia keinotekoisia tai asukasmäärään perustuvia kriteerejä

nyt tehtävät kuntarakenteen uudistukset ovat vastuullista varautumista väestön ikääntymistä seuraavaan palveluiden kasvun kysyntään sekä välttämätön toimi julkisen talouden kohentamiseksi

tänään on puhuttu paljon ja on ollut välillä ikävää ja surullista kuunnella että näinkin hyvässä keskustelunaiheessa joka on hyvin tärkeä ja aina ajankohtainen on ollut hyvin vääränlaista tietoa ja ymmärrystä liikkeellä

kun nyt halutaan edelleen niin sanotulla parannetulla paras hankkeen viitoittamalla tiellä jatkaa niin se ei nyt tunnu sitten keskustalle enää kelpaavan

paatero otti esille hyvin tärkeän asian tästä kielenopetuksen rahoituksesta

olen tänään tavannut maahanmuuttajaryhmän ja siinä keskustelussa nousi hyvin vahvasti esille se että sinänsä hyvin tärkeä työharjoittelujakso katkaisee kielen oppimisen ja kielen opetuksen kurssit ovat hyvin huonosti kohdistettuja sillä tavalla että eri ikäisille ei ehkä sovi samanlaiset kurssit

nyt nimenomaan pitäisi kaikkien kantaa kuntapalvelujen osalta vastuuta myös opposition ja olla mukana luomassa riittävän vahvoja peruskuntia

nyt halutaan nimenomaan myös kunnat mukaan tähän työhön tätäkin on toisin väitetty ja silloin tarvitaan niitä jo olemassa olevia hyviä malleja muun muassa edustaja anttilan täällä mainitsemaa forssan mallia

haluaisin myös kuulla onko ministerillä joitakin suunnitelmia tällaisen matalan kynnyksen kouluttamispaikkojen luomiseksi

minä voin kyllä sitten tuoda myös jämsän mallit esille

pulliainen totesi että hylkäysesitys ei ole tästä päivästä niin voisi todeta samalla tavalla että hallituksen toimet ja keinovalikoima kuntien tukemiseksi eivät ole tästä päivästä ollenkaan elikkä tilanteet ovat ajautuneet todella huolestuttaviksi

mutta haluaisin ministeriltä vielä kysyä että kun taannoin kuulimme asiantuntijoita ja ihmettelimme kovasti sitä että joillakin tahoilla on halua jakaa varhaiskasvatus ja päivähoito edelleenkin karsinoihin niin tätä minä en kyllä pedagogina ymmärrä millään tavalla

ryhmäkokorahoista myös

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

merkittäviä uudistuksia on tehty tälläkin kaudella ajatellen tätä tilannetta tässä ajassa työrauhalaki oppilashuoltolaki ja uusia on vielä tulossa

siitä erityiskiitos ministerille että olette jaksanut ylläpitää tätä ryhmäkokoasiaa hyvinkin tärkeänä ja vaikka elämme vaikeita aikoja ryhmäkokojen pienentämiseen on varattu runsaasti resursseja

kun sivistysvaliokunta kantoi oppilashuoltolain osalta huolta koulukuraattorien ja psykologien riittävyydestä niin osaatteko tähän sanoa millä tavalla tähän todella valmistaudutaan

arvoisa puhemies

säännöksen mukaan asian palautumisen jälkeen siitä päätettäisiin valtioneuvoston uuden ratkaisuehdotuksen mukaisesti jos ehdotus vastaa eduskunnan ilmaisemaa kantaa asiassa eikä asia koskisi lain vahvistamista virkaan nimittämistä tai tehtävään määräämistä

esityksen mukaan tällä muutoksella olisi vaikutus hallitustavan parlamentaaristen piirteitten vahvistamiseen kun sidotaan valtioneuvoston ratkaisuehdotukseen perustuva presidentin päätöksenteko eduskunnan ja valtioneuvoston yhtenevään kantaan

rauhalan ehdotusta

arvoisa puhemies

päätöksenteon perusteena ei myöskään tule käyttää eduskunnan aikaisemmin ilmaisemaa kantaa vaan eduskunnan tulee voida arvioida tilannetta ajantasaisen tiedon perusteella myös aiemmasta kannastaan poiketen

vallanjakoon eduskunnan valtioneuvoston ja presidentin välillä ei tarvita isoja muutoksia ei ole ongelmia

meillä on kaksoistutkintoja ja kolmoistutkintoja olemassa se on mahdollista mutta mitään sellaisia esityksiä ei ole että näitä tutkintoja yhdistettäisiin sinänsä toisen asteen sisällä

arvoisa puhemies

tukipalvelujen kaikkien niiden palvelujen joita näissä molemmissa tarvitaan hyvinkin vahvasti avulla pystytään tekemään hyvin hyvää yhteistyötä ja tilojen osalta myös eli tämä on se mihin nämä ajatukset sisältyvät

arvoisa puhemies

pääministeri edustaa suomea eurooppa neuvostossa ja valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa euroopan unionin muussa toiminnassa ellei valtioneuvosto toisinpäin

lee synnytys on päättynyt tai voi myös perusteltu kostona sille että

oli

jos seuraava istunto onkin huomenna perjantaina kahdestoista kuudetta kello kolmetoista

korostamme yliopistoyhteisön valtaa

arvoisa puhemies

tämä esitys perustuu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan ja tarkoitus on todellakin saada koulutuksen järjestäjien verkko toisella asteella mahdollisimman vahvaksi parantamalla toimintaedellytyksiä ja alueellista saatavuutta

näin ei suinkaan ole vaan koulutuksen järjestäjien on nyt pystyttävä osoittamaan tehokkaat järjestäjäverkot joissa jokainen toimija ei järjestä yksin vaan vahvuutta kootaan

arvoisa puhemies